minusta sotku on yleensä sellainen käsite johon ei ole olemassa ratkaisua mutta tässähän meillä on olemassa selkeä ratkaisu

hallituksen linja jonka puolitoista vuotta sitten valitsimme tai noin puolitoista vuotta sitten hallitusneuvotteluissa valitsimme ja jota olemme matkan varrella myöskin täsmentäneet on hyvin huolellisesti valittu linja

ongelmien taustalla on ennen muuta rahoitusmarkkinoilla toimivien sijoittajien ja pankkien pitkäaikainen holtiton riskinotto ahneus jonka kustannuksia yritetään siirtää uudelleen ja uudelleen veronmaksajien maksettavaksi

ainakin itse toivon että tuolla nuorten yhteiskuntatakuulla pystyttäisiin myöskin vahvistamaan ennen kaikkea etelä euroopan nuorten toivoa ja uskoa tulevaisuuteen

nimittäin demokratian ihmisoikeuksien oikeudenmukaisuuden kestävän kehityksen ja kansainvälisen oikeuden toteutuminen edistää myös rauhaa ja turvallisuutta maailmassa

arvoisa puhemies

mutta pidän selvänä sitä että mikäli työttömyys entisestään pahenee mitä me emme tietenkään toivo on odotettavissa että myöskin lisärahapyyntöjä työ ja elinkeinoministeriöstä ja opetus ja kulttuuriministeriöstä tulee

arvoisa puhemies

uskon että edustaja brax on siinä oikeassa että myöskin kansainvälisesti on ainutlaatuista että me olemme saavuttaneet yhdestä isosta merkittävästä rakenteellisesta uudistuksesta yhteisen näkemyksen yli oppositiohallitus rajojen

on energiaveron kevennystä on yhteisöveron alennusta on väylämaksujen puolittamista rataveron poistamista monia konkreettisia toimenpiteitä joita hallitus on tehnyt

hallituksen pääviesti on nimittäin ollut että kestävä ratkaisu saadaan puuttumalla muuttoliikkeen alkusyihin ja vahvistamalla lähtömaiden vakaata kehitystä

tuossa puheessani jo viittasin siihen että mahdollisesti jo ensi viikolla voi olla se hetki jolloin tuomme esityksiä liittyen raamisopimukseen mutta se tuodaanko noita esityksiä ei ole tällä hetkellä hallituksen käsissä vaan se on työmarkkinajärjestöjen käsissä jotka käyvät nyt liittotasolla neuvotteluja ja loppuviikosta meillä pitäisi olla selvillä onko tuo sopimus riittävän kattava jotta hallitus toteuttaa omat toimensa kasvun ja työllisyyden tukemiseksi

nyt on hyvä todeta edustaja kiviniemelle että me emme ole keventämässä suurituloisten verotusta me olemme pitämässä ansiotuloverotuksen nykytasolla

me olemme asettaneet tavoitteeksi taittaa valtion velkaantumisen ja se edellyttää totta kai sopeutustoimia joita tämän vuoden budjettiin on sisällytetty ja joita myöskin ensi vuoden budjettiin on sisällytetty

me olemme myöskin nostaneet veroja pyrkineet sen kyllä tekemään mahdollisimman oikeudenmukaisesti että pienituloiset ihmiset eivät olisi tämän laman maksumiehinä vaan suurituloisille ihmisille annetaan myöskin suurempi maksutaakka näissä talkoissa

ei ole salaisuus että suomi edusti siellä linjaa jossa erityisesti sijoittajat ja tallettajat suuret sellaiset eli henkilöt jotka ovat suurtallettajia sijoittajia kantaisivat ison vastuun kyproksen kriisin hoitamisesta

puhutaan isosta summasta jolla turvataan suomalaisten veronmaksajien asemaa ja sen takia olen valmis myöskin edustaja oinosen kanssa tätä mallia läpikäymään

mutta se iso kysymys edustaja soini on se että mikäli kansainvälinen talous kääntyy mitä me kaikki tietenkin toivomme että euroalueella vähitellen tunnelin päässä näkyisi valoa niin ovatko suomalaiset tuotteet ovatko suomalaiset yritykset siihen valmiita

tämän viestin uskottavuus kärsii pahoin siitä että hallitus leikkaa lähes puolet varsinaiseen kehitysyhteistyöhön suunnatuista varoista

me olemme siis lähteneet siitä periaatteesta että työnteon verotusta ei kiristetä koska meidän lähtökohtamme on se että mitä useampi suomalainen tekee työtä sen paremmin suomi voi ja näin ollen meidän pitää myöskin kannustaa ihmisiä tekemään työtä

uskon että samaan aikaan me lähetämme myöskin viestin kansainvälisille arvioitsijoille siitä että suomi hoitaa jatkossakin asiansa meihin voi luottaa riippumatta siitä mikä hallituspohja tulee olemaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tullaan toteuttamaan ja sitä kautta tullaan myöskin turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut tulevaisuudessa kansalaisille

keskustan esityksen kokoluokka johtaisi suureen lisävelkaantumiseen joskin osin valtiontalouden budjettitalouden ulkopuolella

leväperäinen valtiontalouden hoito ja pankkien suuri riskinotto ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen tähän mennessä kahdessa euromaassa

olen myöskin tyytyväinen siihen että sijoittajavastuu tässä päätöksessä jonka me yhdessä teimme poikkeuksellisella tavalla toteutuu

liikenneinvestointien osalta energiainvestointien osalta ja myöskin asuntopolitiikan osalta lisätalousarvio pitää sisällään konkreettisia esityksiä joilla myöskin voidaan uusia työpaikkoja olla synnyttämässä eikä vähiten meriteollisuuteen jossa tällä hetkellä on suuret haasteet varsinais suomessa

arvoisa puhemies

edustaja lintilä viittasi ansiotuloverotukseen ja on ehkä hyvä muistaa että sen ohella että ansiotuloverotus kiristyy ensi vuonna me olemme myöskin tehneet kiristyksiä pääomatuloverotukseen

arvoisa puhemies

on tärkeää että suomi ja muut länsimaat jatkavat julkista kehitysapuaan mutta yhtä tärkeää on myöskin hyvän hallinnon oikeusvaltion verohallinnon vahvistaminen kehitysmaissa jotta kehitysmaat voivat itse myöskin verottaa yrityksiään ja sitä kautta vahvistaa omaa tulopohjaansa

yrittää synnyttää suomeen uusia työpaikkoja niiden työpaikkojen tilalle jotka me muun muassa tämän teollisuuden rakennemuutoksen takia olemme menettäneet

mutta tämä hallitus on kiristämässä rikkaiden verotusta koska tämä hallitus on kiristämässä pääomatuloveroa sekä luomassa myöskin progressiota perintöveroon eli kiristämässä kaikista suurimpien perintöjen verotusta

yrittäjyyden uusia konsteja ei ole nähty

tuleeko tämä nyt sitten olemaan lopputulos sitä en voi sanoa koska todella tällä hetkellä odotamme viestiä kyproksen hallitukselta mitä he seuraavaksi aikovat tehdä

mutta on tietenkin loogista että niitä ei tuoda tänään tänne vaan ne tuodaan siinä vaiheessa jos tuo raamisopimus syntyy mitä tietenkin toivomme että tuo sopimus syntyy

arvoisa puheenjohtaja

kun kreikkaa ja irlantia tuetaan ollaan pelastamassa niitä pankkeja ja niitä sijoittajia joilla on suuria saamisia näistä maista

tämän vuoden budjetissa pääomatulovero kiristyy ja siihen luodaan myöskin yläpäähän pientä progressiota eli tältä osin myöskin ne henkilöt jotka eivät nauti ollenkaan ansiotuloja maksavat enemmän veroja koska he nostavat tulonsa pääomatulojen kautta

tämä on mielestäni se iso kysymys johon toivoisin että myöskin suomalaisissa ja kansainvälisissä suomessa toimivissa yrityksissä käytettäisiin aikaa ja sitä myöskin pohdittaisiin

se mikä on nyt tällä hetkellä käsittelyssä on juuri se pitävätkö nämä epäilyt joita kyprokseen rahanpesun osalta kohdistuu paikkansa

kansalliset rajat ylittävää ilmastonmuutosta on mahdotonta estää perinteisin keinoin ja oikeusvaltion periaatteita ei istuteta sotilaallisella voimalla

minulla on ollut mahdollisuus keskustella maailman parhaimpien talousasiantuntijoiden kanssa kollegojen kanssa ja kyllä se yleinen käsitys tällä hetkellä on se että se mitä kansainvälinen talous tarvitsee se mitä me kansallisesti tarvitsemme on luottamuksen vahvistaminen koska tämä epävarmuus on niin suurta että vastaavaa tilannetta saa aika kaukaa hakea

mutta sen ohella että me teemme sopeutustoimia me olemme myöskin vahvasti panostamassa talouskasvuun

ylipäänsä verotuksessa on oikeudenmukaista se että mitä suuremmat ovat ihmisen tulot sen enemmän maksetaan veroja eli että verotus perustuu veronmaksukykyyn

on hyvin tärkeää että suomi on tällä vaalikaudella toiminut aktiivisesti kansainvälisen verontorjunnan kitkemiseksi eri foorumeilla niin eussa oecdssä kuin myöskin maailmanpankissa ja ykssa

kreikan tilanne on tällä hetkellä hyvin haastava ja me olemme tällä hetkellä minun mielestäni silleen aika erikoisessa tilanteessa että me emme oikeastaan kreikan suhteen voi kuin odottaa

tätä asiaa selvitetään ja odotan sitä selvitystä hyvin mielenkiinnolla

olisikin odottanut että selonteossa olisi avattu myös kehitysyhteistyön resurssien kohdentumista esimerkiksi yk järjestöille ja kehityspankeille

arvoisa puhemies

me olemme valinneet räätälöityjä kasvutoimia niin tutkimus ja kehitysverovähennystä kuin pääomasijoitusverokannustintakin joilla pyrimme tukemaan yrityksiä kasvamaan työllistämään ja sitä kautta myöskin vauhdittamaan taloutta

mihinkään uusiin verotarkistuksiin niin veronkevennysten kuin veronkiristystenkään osalta hallituksella ei ole suunnitelmia sen lisäksi mitä nyt budjettiesityksessä ja kehysriihessä on päätetty

sen takia hallitus on tehnyt sopeutustoimia niin korottanut veroja kuin leikannut menojakin eri hallinnonaloilta jotta velkaantumiskehitystä pystyttäisiin hillitsemään

aikaisemmin suomi ja muut euromaat ovat olleet aktiivisia toimijoita ja meillä on ollut valittavana erilaisia työkaluja kreikan tilanteen korjaamiseksi mutta tällä hetkellä meillä ei niitä ole

sehän se on se keskeinen kysymys

sittemmin ääni kellossa on kuitenkin muuttunut

mitä useampi suomalainen tekee työtä sen paremmin myöskin suomen taloudella menee

sen takia hallituksen linja pitäytyä niissä päätöksissä jotka yhdessä on sovittu toimeenpanna niitä mahdollisimman etupainotteisesti on paras tapa vahvistaa luottamusta

sdpn eduskuntaryhmä esittää että hallitus uudelleenarvioi kehitysyhteistyömäärärahaleikkauksia kevään kehysriihessä ja palauttaa osan leikkauksista kehyksiin

tästä syystä meidän täytyy myöskin käyttää kaikki ne keinot jotka meillä on käytettävissä jotta me voimme valtiovaltana yhteiskuntana tukea myöskin yrityksiä synnyttämään uusia työpaikkoja ja palkkaamaan uusia työntekijöitä töihin ja sitä kautta saada myöskin talouden rattaat pyörimään

mutta vielä tärkeämpää mielestäni on se että me pystymme huolehtimaan meidän keskipitkän ja pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyydestä eli me pystymme tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia tässä yhteiskunnassa joilla lisätään työntekoa nostetaan työllisyysastetta ja joilla niitä julkisia palveluita myöskin tulevaisuudessa tuotetaan entistä fiksummin

irlannin tuen ehdoksi ministeri katainen laittoi vakuudet ja keskusta irlannin yritysverotuksen tason noston

ensi kevät on sitten ajankohta jolloin toivottavasti kansainvälinen taloustilanne on selkiintynyt ja pystymme arvioimaan tarvitaanko lisätoimia tarvitaanko lisää uudistuksia joilla tätä talouttamme kuntoon saatetaan ja ylivelkaantuminen estetään

pidän hyvin tärkeänä että suomi ajaa sinne myöskin kestävän rahoituksen tavoitetta ja kysyisin ministeriltä onko hän valmis tätä tavoitetta edistämään

rakenteellisilla uudistuksilla vastataan totta kai tähän ajankohtaiseen tilanteeseen mutta ennen kaikkea pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyysvajeeseen ja sitä kautta tulevaan haasteeseen ja sen takia keskeistä näissä rakenteellisissa uudistuksissa on työllisyyden vahvistaminen

on selvää että kreikasta suomelle aiheutuvat riskit kiteytyvät pitkälti juuri ensimmäiseen kreikka pakettiin josta ehdittiin myöntää kreikalle suoria lainoja noin miljardin euron verran

minä uskon että me kaikki myöskin hallitus kannamme huolta teollisuuden toimintaedellytyksistä ja me olemme myöskin tehneet konkreettisia toimenpiteitä muun muassa laskeneet energiaveroa jotta suomalaisella teollisuudella olisi mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset suomessa

suomea varjostavat kohoava työttömyys hyvinvointivaltion velkaantuminen kansan lisääntyvä kahtiajako yliopistojen ahdinko ja puhtaan suomalaisen energian puute